se on iso raha siihen ei tällä hetkellä valitettavasti ole mahdollisuuksia mutta ei kannata surra niiden puolesta jotka saavat vaan iloita heidän kanssaan jotka saavat nyt

toivon mukaan tulevaisuudessa pystytään tekemään uusia parannuksia

näin varmaan teemme siihen me ainakin haluamme sitoutua

hyvä näin yhteinen päätös hallitukselta

ymmärtäisin kyllä näistä ministerin puheista nyt niin että jatkossakin jokainen liikenteessä rikkomuksia tekevä jää oikeasti siellä kiinni

kyllä minä ymmärrän että ministeri on vahvan lupauksen tästä antanut

tämähän on tulkittu ja tutkittu

nyt täytyy muistaa kuitenkin että avioliittoinstituution kannalta nimenomaan tämä muutos olisi varsin perustavanlaatuinen fundamentaalinen

meidän tavoitteemme on se että ihmisillä ja myös nimenomaan päätöksentekijöillä on myöskin sosiaali ja terveydenhuoltoa koskien mahdollisimman suora vaikutusmahdollisuus joka ei tällä hetkellä toteudu

tähän tulokseen on pakko tulla kun katsomme yhdysvalloista alkanutta pankkikriisiä ja siellä jatkuvaa kiistelyä talousratkaisuista tai kun arvioimme erinäisiä talousratkaisuja euroopassa

ja kun tämä on kuitenkin kaikkien meidän yhteinen asia me voimme sanoa että me tavoittelemme omaa rakasta vahvaa peruskotikuntaa niin että kaikki saavat siihen sanansa mukaan

kun numerotalous erkaantuu kauas reaalitaloudesta kun monimutkaiset rahoitusinstrumentit ohjaavat päätöksiä velkaa otetaan arkikulujen hoitoon tehdään vahinkoa ei ainoastaan itselle vaan myös yhteiseen valuutta alueeseen kuuluvuille naapureille

mitä tulee näihin ongelmiin tässä on viitattu kirkkoon ja joihinkin muihinkin asioihin sehän ei ole ainoastaan niin että näitä kiistoja käydään yhteiskunnassa

suomessa olemme sikäli paremmassa asemassa verrattuna moneen muuhun euroopan maahan että velanhoitokykyymme edelleen luotetaan ja velkaosuus suhteessa bkthen on tasolla joka on kyllä korkea mutta ei ole vielä ylittänyt tasoa josta ei enää omin voimin olisi paluuta niin kuin tällä hetkellä on tilanne muutamassa euroopan kriisimaassa

on aivan selvää että jokaisessa kunnassa joudutaan nyt miettimään niitä painelaskelmia jotka on tehty siitä miten kunnat selviävät jatkossa kaikista näistä tilanteista mitä meillä on siitä korkeasta verotaakasta joka meitä uhkaa tai siitä korkeasta velkataakasta

tähän meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisuja

asiasta on paljon keskusteltu ja varmaan evästetty jo vähän tulevaisuutta sekä ministeriä että lakialoitetta joka on ilmeisesti tulossa ja ehkä seuraavia hallitusneuvottelujakin

se vastaa siitä aina

jokaisessa kunnassa tulee olemaan kuntien omia palveluita mutta myöskin näitä täydentäviä palveluita yksityisten järjestöjen yritysten muiden toimijoiden joiden pitää maksaa veronsa suomeen ja niin edelleen

tässä lakiesityksessähän tarkkaan ottaen korjataan vain vahingossa tullut virhe kun tähän palautetaan yksi sana joka seuraavassa luultavasti ministeri räsäseltä ja hallitukselta lähiaikoina tulevassa lakiehdotuksessa sitten poistetaan

suomen säilyminen kolmen an luottoluokituksessa ja sosiaalisesti oikeudenmukainen eteneminen ratkaisuissa

jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus

se tuosta siis seitsemännen

suomalaisen talouskasvun tasoa ei voida arvioida kovin tarkoin edes ensi keväänä

valiokuntien mietinnöissä nostetaan ansiokkaasti esille monia tiukan kehyksen esille tuomia ongelmia

elikkä tässä nyt on käyty laaja keskustelu ikään kuin asian ympärillä ja tämä on varmasti hyvä ja voisi lohduttaa meitä kaikkia ja itseänikin että ollos huoleton ministeri on kyllä valveilla

miten pitkälle niissä voidaan ministerikin on paikalla varmaan hän saattoi teki selvän luonne ja saattaa jotakin sieltä luonnehtia tässä vaiheessa mennä se on tietysti poliittista harkintaa ehkä se on jo aika pitkälle tehtykin

maanpuolustus on tahdon asia mutta on syytä yhtyä valiokunnan arvioon siitä että tehtävät raharatkaisut eivät saa heikentää alueellisen puolustuksemme perustaa

kun itse olen saanut nähdä kun kansalaisjärjestön kautta valtion rahoilla etiopialainen kylä tai melkein kaupunki saa uutta vettä tai lapset kokoontuvat kouluun jossa puolet on tyttöjä ja on uudet wct että he voivat ylipäänsä tulla kouluun niin ymmärtää että kyllä tätä apua afrikassakin ja monessa muussa paikassa vielä tarvitaan

se minkä itse olen kuullut ministerin sanovan tai ministerin suuhun laitetun on että suurehko muutos vaatisi itse asiassa sitten hallitusohjelman tasoista linjausta tai tällaista vahvempaa linjausta

heikommassa asemassa olevien etuuksia on voitu korjata etupainotteisesti mutta edelleen on syytä arvioida lapsiperheiden asemaa ja tehokkaasti estää lapsiköyhyyden kasvu

täällä on näitä syntyjä syviä puolelta ja toiselta nyt hahmoteltu en rohkene niihin kaikkiin ottaa kantaa mutta varmasti tämä asia jää sitten myöhemmin säädettäväksi ja myöhemmin selvitettäväksi

tässä kohdin kansalaisjärjestöt tekevät hyvin arvokasta työtä siinä kanavoituu myöskin yksityistä rahaa ja sitten usein henkilökuntaresursseja sinne

pystytäänkö nyt tässä uudessa tilanteessa mielekkäällä tavalla vahvistamaan kansalaisjärjestöjen roolia kehitysyhteistyössä

tämä lähimmäisapu

koulutuksen resurssien oikeaa kohdentamista tarvitaan jotta työelämän tarpeet ja koulutuksen alueellinen ja yksilötason kysyntä voidaan sovittaa toinen toisiinsa

on selvää että väärinkäytösten vaara on olemassa ja asianmukaiset lait pitää säätää mutta niin kuin täällä aivan oikein edustaja brax muun muassa totesi hallitusohjelmassa on todettu kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksistä ja sitten on tekstiä siitä mitä parannetaan

samalla on syytä entisestään parantaa nuorten ammatinvalinnallista ohjausta jotta voidaan välttää tarpeetonta alan vaihtoa ja edistää työelämään pääsyä

liikenneinvestointien niukkuus on selkeä haaste infrastruktuurimme hyvälle hoidolle

ratkaisujen ekologisista vaikutuksista ja niiden kohdentumisesta liikkumisen ja kuljetusten tarpeiden mukaan on huolehdittava erityisen tarkoin tarvittaessa tarkastellen myös jo tehtyjä suunnitelmia

näinhän siellä pitkinä iltoina kun monta viikkoa tätä tekstiä väännettiin tähän tultiin

tästä tekstistä ei varmaan ole vielä saatu ulos ihan kaikkea mitä voitaisiin saada mutta uskon että hallitus ja ministeri tekevät tässä parhaansa

tätä periaatetta voidaan tarvittaessa hienosäätää sosiaalisesti oikeudenmukaiseen suuntaan

ehkä se tärkein asia mihinkä hallinnossa kannattaa keskittyä on pelisäännöt se että oikeasti tehdään tätä reilua toimintaa

arvoisa herra puhemies

juutalaisen uskonnon määräysten mukainen vastasyntyneen kahdeksan päivän ikäisen poikalapsen ympärileikkaus on vähäinen kirurginen toimenpide joka ei aiheuta terveydellistä haittaa ja joka asiantuntevasti ja asianmukaisella kivunlievityksellä suoritettuna on sekä kivuton että vaaraton

toimenpiteellä on todistetusti monia myönteisiä vaikutuksia kuten merkittävästi pienempi riski saada hiv tartunta tai sairastua virtsatietulehduksiin

tässä muutama lause juutalaisen keskusneuvoston lausunnosta oikeusministeri anna maja henrikssonille

arvoisa puhemies

harmaan talouden torjumiseksi ja myönteisten taloudellisten verovaikutusten aikaansaamiseksi on tärkeää että verottaja käyttää sillä olevia tiedonhankintakeinoja tehokkaasti ja hankkii valvontatietoja aktiivisesti myös ulkomailta

siinä on suuri ongelma mutta suuri valuvirhehän tehtiin siinä kun ennalta käsin ei väärin toimimista hinnoiteltu ja maksatettu

sitten kun on keskusteltu siitä pitäisikö otteitten olla vahvempiakin niin näissähän on joissakin tapauksissa edettävä asteittain ja sitä varten valiokunta merkitsi tämän viimeisen lauseen näihin kannanottoihin

puhutaan paljon yhdenvertaisuuskysymyksestä perustuslain valossa

mielestäni edustaja kumpula natri nosti esille aivan oikean asian tästä todellisesta kasvusta josta nyt on kysymys

ilman hyväksyttävää perustetta ei voi olla erilaista

näin oikeudenmukaisuus vahvistuu tämänkin sopimuksen kautta vähitellen ei hetkessä mutta toisaalta from

miehen ja naisen erilaisuus on aivan luonnollinen peruste sille että termi avioliitto säilyy miehen ja naisen avioliitolla

tämä veroasteen nousu ja velkaantumiskehitys on ihan todellinen ja aion toistaa niin kauan kuin tässä eduskunnassa istun tätä ennalta ehkäisevän toiminnan merkitystä terveydenhuollossa ja muissakin kuntien palveluja vaativissa tilanteissa

täytyy muistuttaa tämän välikysymyksen äärellä että kaikki asiantuntijat kun he arvioivat todellisia todennäköisiä tappioita toteavat että meidän oma velkaantumisemme aiheuttaa meille huomattavasti suuremman riskin kuin nämä ongelmat joista me nyt puhumme todennäköisyydellä laskettuna

yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

samalla tietenkin useimmat ehkä jopa kaikki uskonnolliset yhdyskunnat erityisesti kristilliset kirkot suomessamme ovat selkeästi miehen ja naisen avioliiton kannalla

jos kehitysyhteistyövaroja käytetään johonkin niin silloinhan pitää tietysti lähteä siitä että nämä henkilöt palaavat takaisin kotimaahansa rakentamaan omaa maataan

se tuskin tulee olemaan puolet säästöjä ja puolet veronkorotuksia vaan todennäköisesti hallitus tulee nostamaan veroja enemmän kuin mitä se voi leikata koska emme voi köyhiltä ja kipeiltä enää kovin paljon ottaa

haluaisin yhteisöllisen yhteiskunnan jossa toteutuu se minkä raamattukin alkulehdellään sanoo

mutta vakavammin ottaen on hirveän tärkeätä että kerrytetään omaisuutta koska mehän tarvitsemme pääomia jotta voimme saada työtä ja tehdä työtä

emme me voi avata niin kuin edustaja toivola tässä muun muassa totesi uusia kanavia jolloin me ikään kuin haaskaamme hyvin tärkeitä kehitysyhteistyövaroja